no sisäisen devalvaation perään voi aina kysellä

erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen osalta alan teknologian kehitys ja myöskin alan tuotteitten malmien ja metallien maailmanmarkkinahintojen nousu ovat tehneet sen totuuden että suomestakin meidän maaperästä aiemmin kannattamattomia kaivantoja kannattaa nyt ottaa käyttöön ja näin todella on menetelty

silloin ei ollut ehkä jos näin jälkikäteen asiaa pohtii vielä riittävää rohkeutta mennä riittävän pitkälle tai meidän silloiset kumppanimme eivät olleet valmiita siihen että jo siinä vaiheessa erikoissairaanhoito perusterveydenhoito ja lääkäripalveluita tarvitseva sosiaalitoimi olisi siirretty maakuntalaajuisesti hoidettavaksi niin kuin jokikisessä eurooppalaisessa maassa tämä asia on järjestetty jokikisessä eurooppalaisessa maassa tämä asia on järjestetty

ylipäänsä puusta tehdyn sähkön kannattavuuden osalta on tärkeää se löytyykö sille chplle sitä lämpökuormaa

mutta kun hallitus tuo tänne tämän hyvän esityksen laskea turpeen veroa joka siis nostaa automaattisesti puun tukea se ottaa käyttöön nyt tämän rajauksen

mutta ne toimet joilla voidaan katsoa olevan sen alueen kehittämisen ja elinkeinotoiminnan kehittämisen tai infran kehittämisen kannalta tärkeä rooli liikuntapaikkarakentamisella esimerkiksi voi sitä olla tuodaan sinne ja sille viranomaiselle jolla muutoinkin on nimenomaan tämäntyyppiset tehtävät

se ero kuitenkin nyt tässä kokonaisverolinjassa on noihin sosialidemokraattien ja keskustan hallituksen sinänsä moniin hyviin ratkaisuihin verrattuna että tällä kertaa nyt sitten hallitus toteuttaa tämän ruokaveron kevennyksen ja sen ohella vielä toteuttaa eläkeläisten verotuksen muutoksen nimenomaan aika pienituloisia ihmisiä ovat nämä joiden verotuksen kevennyksestä on kysymys

tässä on res direktiivin toimeenpanosta kysymys

täällä äsken ministeri wallinin ryhmätoveri totesi että se on sodan jälkeisen suomen historian suurin puolustusvoimauudistus ja siitä huolimatta se on ainoa joka merkittävänä uudistuksena on valmisteltu ei parlamentaarisesti

loppusuoralla viime kesänä kun pidettiin eri osapuolten kanssa tämmöinen laaja yhteinen palaveri siinä oikeastaan kaikista keskeisistä asioista oltiin jo yhtä mieltä näistä korvauksista ei ja se jäi sitten niin kuin kivenä sinne kenkään ja siellä varmasti edelleenkin on

voi tehdä ed

päinvastoin te lajittelitte luettelitte siellä toimia joilla infraa pitäisi rakentaa

se että yksittäisiä päätöksiä tehdään niin kuin finavian pääomittamisesta nyt ilman että se kiinnittyy isompaan laajempaan strategiaan ei välttämättä johda koko suomen kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen

kaikki nämä johtavat saksalaiset keskuspankkipoliitikot ovat sanoneet että finanssipolitiikan ja rahapolitiikan sotkeminen on vaarallinen juttu

me voimme vaikuttaa siihen sillä tavalla että me emme pitkitä tämän tapaisten apuinstrumenttien avulla mistä tässä on kysymys sen sairauden menemistä entistä vakavammaksi ja vakavammaksi

edustaja turunen tuollaista itsevarmuutta minä olen aina ihaillut mitä te osoitatte kun te annatte sieltä tuomioita

työttömyyslukemat kulkevat täysin toisiin suuntiin

arvoisa puhemies

tässä kysymys on hallituksen esityksestä joka koskee ydinenergian säänneltyä ja rauhanomaista käyttöä yhteistyötä siinä käytössä suomen ja etelä korean välillä

päivänä ja se on hajautettu järjestelmä jossa ekp hajauttaa näitä tehtäviä paljon kansallisille keskuspankeille ja tässä meidänkin keskuspankin tehtävät lisääntyvät

jos ne sotketaan ja jos se ei onnistu se käytännössä johtaa siihen että sen jälkeen ei voi kohta enää olla erillistä finanssipolitiikkaa tällä rahapolitiikan yhteisen rahapolitiikan alueella

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että puun käyttö ei edistykään ei lisäännykään sillä tavalla kuin alun perin tässä oli ajatus

tämä on iso suuren suuri periaatteellinen kannanotto ja olen todella pahoillani että siihen wallin päätyi

kerron vielä lisäperustelut sille minkä takia meidän mielestämme maakunnassa nyt katsotaan että valtiovallan on sitouduttava siihen niitten maakuntakeskusten kyseessä ollessa joista ei ole alle kolmen tunnin yhteyttä maan pääkaupunkiin sellainen päätös on aikanaan tehty minä olen ollut ainakin parissa hallituksessa ministerinä jonka hallituksen toimesta on tällainen periaate päätetty että pitää päästä alle kolmen tunnin

jos se menee entistä vakavammaksi ja vakavammaksi sitten ei enää voida tehdä mitään hallittua velkasaneerausta

nyt jos ymmärsin niin ministerillä voisi olla valmius pieneen kommentointiin

siis meillä on iso osaaminen mutta sitten kun yrityksissä pitäisi muuttaa se osaaminen niiksi tuotteiksi siitä puuttuu yrityksiltä riskirahaa ja siihen tekes leikkaukset ovat ihan myrkkyä suorastaan

ja vielä kun te sanoitte että minkä takia ei siinä energiatehokkuuden strategiassa sanottua viiden terawattitunnin tehokkuus ja säästölisää oteta huomioon niin se on juuri otettu huomioon

onko se valtio tai onko se kuntien yhteenliittymä tai onko se erillinen aluehallinnon orgaani jolla on lainsäädännöllinen oikeus sen homman järjestämiseen tämä vaihtelee eurooppalaisittain

suomi on yksi euroopan ehdottomasti kiinnostavimpia kaivosteollisuuden maita

arvoisa puhemies

tässä on muutama ihan oikeansuuntainen askel kuitenkin täysin riittämätön niihin tarpeisiin nähden siihen nähden mitä suomen talouden vauhtiin samoin se saa sulattaminen mitä saattaminen edellyttäisi

se on mielestäni arvoarvostelmakysymys

tämä puheenvuoro on vähän tämmöinen periaatteellinen puheenvuoro ja periaatteellisuus juontaa juurensa samaan ilmiöön josta kerran aikaisemmin täällä käytin puheenvuoron

meidän mielestämme niissä edustaja turunen on kyllä vähän nostamisen varaa mutta sen sijaan me emme hyväksy sitäkään arvonlisäveron korotusta mikä tapahtuu hallituksen esityksessä kun majoituksen liikenteen lääkkeitten ja ruuan ja ravintolaruuan kaikkien näitten verotusta nämä ovat nostamassa

en tiedä alistuiko hän tähän muun hallituksen edessä vai oliko tämä kenties hänen tahtonsa tämäkin on jäänyt täällä vähän epäselväksi

tässäkin tämä periaate valvonta tarkastus toisaalle ja sitten itse operatiivinen toiminta toisaalle toteutuu näitten tehtävien osalta edustaja

mutta suomi on ei vain kiinnostava kaivosteollisuuden maa vaan myös uusiutuvien luonnonvarojen merkittävä maa

mutta soinin täytyy saada siitä huolimatta puheenvuoro

olkaa hyvä

lisäksi myös oman pääoman ehtoisesta rahasta on pulaa

muutama pieni hyvä oikeansuuntainen askel mutta samalla hallituksen tekemät eräät muut toimet vetävät monin kohdin maton siitä alta pois mihinkä tässä nyt sitten kädenojennusta annetaan

tässä minä kyllä en vedä tätä näkemystä omasta päästäni

mutta olennaista on se että se järjestetään meidän käsitesisältömme mukaan yhtä kuntaa suuremmalla alueella jo senkin takia että näihin tehtäviin tarvitaan laajempi väestöpohja ja siitä syystä me keskustassa ajattelemme näin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

finnveran tai muun tällaisen julkisen toimijan on tultava mukaan jotta myös velkarahaa yritykset voivat saada

asia

ministeri aivan oikein sanoo että suomen on pidettävä kiinni tästä itä ja pohjois suomen bonuksesta joka aikanaan saatiin kun suomi liittyi euroopan unionin jäseneksi

en enää muista ihan tarkkaan mikä esitys se oli muutama sata sivua johon kukaan ei juuri tainnut paljon jaksaa silloin kajota

se iski meihin monista syistä en käy syihin nyt enempää tässä käsiksi mutta jo tässä yhteydessä se pitää hyvin painavasti sanoa että puu raaka aineena uusiutuvana kierrätettävänä kestävän kehityksen mukaisena päästöjä aiheuttamattomana raaka aineena taatusti tulee

meiltä sen jälkeen jos lentotoiminta loppuu ei päästä koska meillä ratayhteys on niin hidas ja heikko

vaalit ovat kohta kansa painaa päälle ei suoraa apua enää

arvoisa puhemies

ja kun pääministeri pyytää puheenvuoron minä samalla toivon että hän nyt sitten vastaa uskooko hän toisin kuin ekonomistit ja kirjoittajat talouslehdissä ympäri eurooppaa uskooko hän kuitenkin että ihan totta suomi saa täysimääräiset likvidit täysin turvaavat vakuudet kaikelle sille mukaanmenolleen

viimeisenä sanana sanon

viime kädessä kustannuspelko pelko siitä että puun kustannukset kasvaisivat näyttää olevan yksi syy siihen että hallitus rajaa sen puun mikä kelpaa täyden tuen piiriin

kun tässä on kysymys ydinenergiasta katson jos puhemies sallii aiheelliseksi lausua muutaman ajatuksen ääneen jotka liittyvät tähän esitykseen tosin vähän kaukaa

työttömien määrä kasvaa työllisyysaste laskee avoimet työpaikat vähenevät nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyys sekä lomautettujen määrä nämä kaikki lisääntyvät

ministeri soini ensiksi ja kenties puolustusministeri sen jälkeen

edustaja viitanen te voitte sen keskustan ja minun linjani lukea nyt lehdestä en käy siihen enempää enää tässä teidän aikaanne käyttämään

kokonaan toinen kysymys on se että jos taantuma syvenee tästä kenties lamaksikin muuttuu on ilman muuta selvää että sekä hallitus että tämä sali uskon käy perusteellisen arvion siitä tarvitaanko kenties verotuksellisia tai suoran tuen muotoja niitä muotoja jotka parhaiten auttavat niitä jotka ovat kaikista vaikeimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

jos ministeri wallin te olisitte noudattanut sitä samaa käytäntöä miten aina ennen tällaiset uudistukset on tehty todellakaan te ette olisi tässä solmussa tässä lenkissä missä te nyt olette

nyt hän näyttää taipuvan sitten kuitenkin näitten omien asiantuntijoidensa tahdon vastaisesti menettelyyn jossa tosiaan euroopan keskuspankki nyt on lähtemässä tälle tielle

tähän nähden tämä on eräänlaista hätävarjelun liioittelua tai niin kuin nyt hallitus on sujauttanut en tiedä huomasiko hallitus vai ovatko virkamiehet sen laittaneet tuonne tekstiin siinä pelätään että kantohintataso voisi nousta jossakin tapauksessa

vielä kertaalleen

on vähän surkuhupaista seurata välillä keskustelua kun seuraa hallituspuolueiden syyttelyä keskustan suuntaan ja meille sanotaan että kun me haluamme niitä pieniä yksiköitä

oli ilman muuta selvää että se ennen pitkää pitää lopettaa tavalla joka tekee niin kuin perustuslain mielessä oikeutta näille jotka ovat aikanaan silloin oikeudet saaneet oli muutaman vuoden aikaikkuna jonka kuluessa ne saivat nämä oikeudet

me lähdemme siitä maakunnassa että me edellytämme että hallitus ostopalvelun kautta varmistaa tämän lentoliikenteen ja että hallitus ryhtyy toimiin niin että tämä ratayhteys jyväskylästä tampereelle kaksoisraiteella varmistetaan ajanmukaiseksi niin että se ratayhteys mahdollistaa alle kolmessa tunnissa noin kahdessa ja puolessa tunnissa pääsemisen jyväskylästä helsinkiin tai oikeastaan toisinpäin pääsemisen täältä helsingistä pois kotiin jyväskylään

ministeri ette mainitse kertaakaan sitä että toinen asia joka vaikuttaa koko suomen saantoon on koko suomen harvan asutuksen kriteeri

siitä täällä on puhuttu eilen tänään monta kertaa ja annettu ymmärtää että meillä pannaan julkista rahaa paljon ydinvoimaan eikä kovin paljon tänne uusiutuvaan

tuotekehitys innovaatiotyö ja tieteellinen työ jäivät liian vähille kun keskityttiin paljolti puusta valmistettavien perinteisten tuotteitten tuotantoteknologian kehittämiseen eikä uusien tuotteitten kehittämiseen

minä ymmärrän että tämän päivän päätös ei tarkoita tätä edustaja zyskowiczin minusta oikein hyvin kuvailemaa tällaista jonkinlaista sivusta tulevaa apua jossa legitimiteetti kuitenkin turvautuu kriisirahastojen kautta vaan tämä tarkoittaa mittavia apuja tämän kriisin hoitamiseen

täällä eduskunnassa todennäköisesti ei koko eduskunta kertaakaan käsittele tätä asiaa in corpore ennen kuin suomenkin lopullinen kanta joudutaan tähän asiaan ottamaan

nyt sitä liuennetaan ja kun sitä liuennetaan merkittävästi sillä on erittäin suuri merkitys suomen koko saannon kannalta

meidän pitää huolehtia että meidän yksikkötyökustannuksemme nousevat tästä eteenpäin hitaammin kuin meidän kilpailijoiden eikä nopeammin kuin meidän kilpailijoiden

siinä mielessä kiitos hallitukselle että se ei pimitä sitä todellista pelkoa että metsänomistajatkin tästä saattavat jotain saada ellei tätä rajausta tehdä

siinä valmistelussa varmasti kaikkien poliittisten ryhmien tietoon olisi saatettu kaikki ne olennaiset asiat jotka ovat vaikuttamassa siihen tarpeeseen joka jonkunlaisena tarpeena joka tapauksessa puolustusvoimien uudistukseksi oli olemassa

milloin se lopetus tapahtuu milloin se oikeus voidaan ottaa pois minkälaisen siirtymäajan kuluessa on mielestäni asia jonka toivon perustuslakivaliokunnan käyvän tarkkaan läpi

tästä syystä me tämän maakuntamallin ja idean ja ajattelun olemme rakentaneet jo kauan sitten oikeastaan mutta nyt tämän hallituksen hankkeen yhteydessä sen selkeästi yrittäneet ihmisille kertoa

suomen neuvotteluissa on pidettävä huolta sekä pohjois ja itäbonuksesta että tästä harvan asutuksen kriteerin säilymisestä sillä tasolla koko maassa mitä se tällä hetkellä on

täällä on tekstiä aika paljon ja monia eri lakeja tässä sitten muutetaan kun hallitus esityksensä tänne tuo sanotun vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön tekemiseksi oikeastaan

vaikka minä hyväksyn ydinvoiman jopa lisäkäytönkin niin kauan kuin ilmastokysymyksen kannalta kestävät muut ratkaisut tulevat markkinoille sen kaiken hyväksyn niin huoli sitten kuitenkin liittyy ydinjätteen käsittelyyn ja loppusijoittamiseen

nyt meillä ollaan maailman johtavassa roolissa myös tässä suhteessa ja uskon että myös uusia tuotteita puuraaka ainepohjaisia tuotteita alkaa tulla ja näin saadaan sen koko maailmanyhteisön kannalta suuren haasteen uusiutumattomien luonnonvarojen tilalle uusiutuvia viestikapulan vaihto

toinen syy minkä takia tällaista rajausta ei pitäisi tehdä liittyy todella siihen byrokratiaan siihen todentamiseen minkä sähkölaitos joutuu tekemään kun se tällaista puuta ottaa

onko se liian lyhyt onko se liian pitkä siitä voidaan olla tietysti monta mieltä

olisiko se antanut ne lainmuutokset joilla se heikensi kotimaisen bioenergian kilpailukykyä suhteessa ulkoa tänne kärrättävään kivihiileen

arvoisa puhemies

tästä on sovittu aikoja sitten ja tämä hallituksen esitys käytännössä tarkoittaa sitä että tällä esityksellä tämä direktiivi pannaan toimeen täällä suomessa

mutta paikallisdemokratia ja kunnallinen kansanvalta molemmat ja vielä asioiden tehokas ja taloudellisesti tuottava hoito vaativat paikallistuntemusta ja sellaisiin tehtäviin joidenka luonne vaatii tuota paikallistuntemusta sopii ja niistä tehtävistä hyvin selviää vähän pienempikin kunta